arvoisa puhemies

erityisesti muistisairaille tarkoitettuja yhteisökoteja on liian vähän

muistiliiton puheenjohtajana väitän tai oikeastaan pelkään ettei tämä määrä riitä sillä kansakunnan ikääntyminen tarkoittaa myös muistisairauksien lisääntymistä

arvoisa puhemies

kiitos erityisesti edustaja heikkiselle hyvästä puheenvuorosta

tämä on tärkeää etenkin kansanterveydellisistä syistä

erityisen tärkeää on toimia niin etteivät nuoret aloittaisi lainkaan tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinivalmisteiden käyttöä ja etteivät lapset altistuisi tupakansavulle

miten tähän erityisesti muistisairautta sairastavien erityistarpeisiin vastaavaan yhteisökotiasumisen tarpeeseen voisi paremmin vastata ja tätä asumismuotoa kehittää

hallituksen lakiesitys on laaja ja sen läpi silmäiltyäni totesin että siinä on toki monia hyviä asioita mutta lasten ja nuorten suojelua on syytä pohtia tiukennettavaksi edelleenkin

arvoisa puhemies

savuttomat elinympäristöt ovat jatkuvasti lisääntyneet mutta edelleen monet ihmiset siis myös lapset ja nuoret altistuvat vastoin tahtoaan tupakansavulle esimerkiksi työpaikoilla asunnoissa parvekkeilla ja autoissa

jokaisella tulisi kuitenkin olla oikeus olla altistumatta tupakansavulle

tämä on siinä mielessä henkilökohtainen asia että kuulun itse niihin migreeniä poteviin henkilöihin joiden migreenikohtaus erittäin helposti laukeaa tupakansavussa

tässä lakiesityksessä asia on huomioitu siten että asuntoyhteisöt saavat jatkossa hakea kunnalta tupakointikieltoa huoneistoihin kuuluville parvekkeille jos tupakointi aiheuttaa haittaa muille asukkaille ja sitten kunnan viranomainen voi päättää tästä tupakointikiellosta

esityksen lähtökohtana on että oikeus puhtaaseen hengitysilmaan nousee tietyssä vaiheessa ja tietyssä tilanteessa tupakoivan henkilön oikeuksien yli

tähän kehittämiseen tarvitaan meitä kaikkia ja toivoisinkin että energia luovuus ja innovatiivisuus suunnattaisiin tulevaisuuteen eikä periaatteelliseen vastustamiseen

minä tiedän että tämä herättää monenlaisia tunteita mutta toisaalta jos naapurit kunnioittaisivat toistensa oikeuksia ja pyrkisivät sopimaan esimerkiksi tupakointipaikoista niin näitä ongelmia ei syntyisi

päinvastoin jos uudistuksia ei tehdä niin nykyinen palvelujen näivettyminen jatkuu edelleen tai sitten palveluja yksityistetään kiihtyvällä vauhdilla

mutta kuten tiedämme näin ei valitettavasti aina ole ja silloin täytyy pitää huolta että todellakin tupakoivien ihmisten oikeudet eivät mene tupakansavusta kärsivien oikeuksien edelle

vahva peruskunta pystyy paremmin hallitsemaan palvelumarkkinoita ja iso työnantaja houkuttelee paremmin myös ammattitaitoista henkilöstöä ja tämä on nyt tärkeä laatuasia

tästä parveketupakoinnista olisin halunnut kysyä asianomaiselta ministeriltä tarkentavan kysymyksen mutta koska hän ei ole täällä niin lähetän nämä terveiset sitten valiokuntaan

siis jos asuntoyhteisö ei halua hakea tupakointikieltoa vaikka joku asukas sitä toivoo tai vaatii ja neuvottelemalla ei päästä yhteisymmärrykseen niin minkälaiset oikeudet tupakansavusta kärsivällä henkilöllä sitten loppujen lopuksi on

lakiesityksessä mainitaan että tupakasta kärsivien asukkaiden käytettävänä on tällaisessa tapauksessa terveydensuojelulain mukainen menettely jolloin perusteellisemman tutkimuksen jälkeen tupakointi voidaan kieltää viranomaispäätöksellä

olen kuitenkin nyt saanut useampia palautteita kansalaisilta että joissakin kunnissa viranomaiset ovat vastanneet ilmoituksen tehneelle henkilölle ettei heillä ole oikeutta puuttua tähän asiaan

eli toivoisin että tähän tulisi nyt valiokunnassa joku selkeä kannanotto niin että kansalaiset ja viranomaiset tietäisivät miten näissä tilanteissa toimitaan

kiitos

arvoisa puhemies

mutta meillä on paljon ihmisiä erityisesti nuoria jotka tarvitsevat kyllä henkilökohtaista neuvontaa ja tukea päästäkseen siinä omassa asiassaan eteenpäin

arvoisa puhemies

tämän lain valmistelu on todella ollut hidasta ja vaikeaa mutta jokainen joka on ollut tässä työssä mukana ymmärtää miten hankalasta asiasta on ollut kysymys ja erityisesti tämä rahoitusmallin valinta on ollut vaikeaa

nyt on todellakin valittu vaihtoehdoista paras ja mielestäni lopputulokseen voimme olla sangen tyytyväisiä mutta olen ihan samaa mieltä edustaja rehulan kanssa siitä että nyt tämän oman terveydenhuoltomme kehittämistyön on jatkuttava

on todella tärkeää tehdä omasta terveydenhuoltojärjestelmästämme niin hyvä ettei ihmisillä ole tarvetta hakeutua muualle hoitoon

voisiko ministeri kertoa minkä verran arvioitte lisätalousarvion ja ensi vuoden talousarvion avulla voitavan tehdä näitä tulevaisuuden kannalta tärkeitä investointeja ja korjaustoimenpiteitä ja toisaalta millä arviointikriteeristöllä ministeri tekee päätöksiä investointi ja korjauskohteista eri maakuntiin

terveydenhuollossa esimerkiksi kotihoidossa tuottavuuden kapea alainen korostaminen on tarkoittanut sitä että samalla määrällä kotihoidon henkilöstöä pitäisi tehdä enemmän kotikäyntejä

sielläkin oli tuottavuuspaineiden takia lisätty potilaspaikkoja ja vähennetty hoitajia minkä takia ikäihminen hoidettiin vuoteeseen ja parissa viikossa hänestä oli tehty pitkäaikaispotilas

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveydenhuollossa tehokkuus tarkoittaa muun muassa sitä miten ihmisen toimintakyky saadaan säilymään tai paranemaan miten saadaan sairauksia ennalta ehkäistyä tai miten ihmiset jaksavat olla töissä pidempään

arvoisa puhemies

esimerkiksi kontiolahden vastaanottokeskuksen lakkauttaminen ilmoitettiin henkilökunnalle puhelimella ja tieto tuli henkilöstölle täydellisenä yllätyksenä

vaikuttavuuden ja siis myös tehokkuuden näkökulmasta olen erittäin iloinen että talousarviossa pidetään tärkeänä muun muassa seuraavia asioita jotka pidemmällä tähtäyksellä vähentävät kustannusvajetta ensinnäkin työelämän laadun parantamista

kustannusvaikuttavuusanalyysissä ei huomioida pelkästään rahaa vaan siinä katsotaan myös muita asiaan vaikuttavia tekijöitä kuten esimerkiksi toiminnan laatua ja vaikutuksia sekä fyysiseen sosiaaliseen että yhteis kunnalliseen ympäristöön

turvallisuuspolitiikka on huomattavasti laajempi käsite kuin puolustuspolitiikka

varuskuntien kohdalla on tärkeää miettiä tilannetta myös nuorten kannalta ja arvioida minkä verran varuskunta tekee yhteistyötä ympäröivän yhteiskunnan ja muiden hallintoalojen kanssa

vanhuspalvelulaissa ja myös muussa lainsäädännössä on tärkeää varmistaa ennalta ehkäisevien ja kuntouttavien toimintojen takaaminen ikäihmisille

myös muistisairaiden kuntoutuksessa on suuria puutteita vaikka tutkimusten perusteella tiedämme että muistisairauksien etenemistä voidaan kuntouttavalla toiminnalla hidastuttaa

eikö kuulosta hiukan kohtuuttomalta että pohjois karjalassa parin kuukauden sisällä on lakkautusuhan alla varuskunta vastaanottokeskus vankila ja yliopiston kasvitieteellinen puutarha

perustan tälle kehitykselle luovat suomen perustuslaki jossa kielletään kaikenlainen syrjintä sekä ykn vammaisten ihmisten oikeuksia koskeva yleissopimus jonka mukaan jokaisella kehitysvammaisella on oikeus yksilölliseen asumiseen ja palveluihin

ymmärrän hyvin ettei maakuntien työllisyyttä voi rakentaa valtionhallinnon työpaikkojen varaan mutta toisaalta olen myös sitä mieltä että kyllä valtionkin pitää kantaa oma vastuunsa työllistämisestä niin ettei samasta maakunnasta viedä kerralla liikaa työpaikkoja

riittävän pienet oppilasryhmät ja hyvin toimiva oppilashuolto ovat mitä parhainta syrjäytymisen ennaltaehkäisyä

selonteossa huomioidaan se tosiasia että väestönkasvu ilmastonmuutos energian ja vesivarojen niukkuus ydinvoimalaitosten turvallisuus terrorismi ja järjestäytynyt rikollisuus eri muodoissaan vaikuttavat valtioiden ja kansalaisten turvallisuuteen yhä enenevässä määrin joka puolella maailmaa

työllistämisen pitää olla päätöksenteossa yksi tärkeä kriteeri koska esimerkiksi etelä suomessa on muutenkin enemmän työpaikkoja kuin esimerkiksi itä suomessa

nykyisin lähes kaikki yhteiskunnan kriittiset toiminnot ja palvelut perustuvat teknisten erityisesti sähköenergian ja tietoliikenteen varassa toimivien järjestelmien käyttöön jolloin yhteiskuntaan laajasti vaikuttavien häiriöiden riski kasvaa

laitoksissa asumisen lopettaminen ei tarkoita sitä että laitoksista muutetaan uuslaitoksiin asuntokeskittymiin tai tyhjilleen jääneisiin laitosrakennuksiin jotka eivät täytä tavallisen asumisen laadun kriteereitä

toisaalta on varmaa että jos nyt kiristyneen taloustilanteen varjolla jätettäisiin nämä asiat hoitamatta kohoaisivat yhteiskunnan kustannukset entisestään tulevaisuudessa

suomi varmistaa turvallisuutensa ja myös hyvinvointinsa parhaiten osallistumalla aktiivisesti globaalien eurooppalaisten ja lähialueidensa turvallisuusrakenteiden vahvistamiseen ja kansainväliseen yhteistyöhön ja toisaalta varautumalla myös ei kansallisiin turvallisuusuhkiin

kehitysvammaisten asumisohjelman tavoitteet ovat seuraavat

toiseksi mahdollistetaan aikuisten kehitysvammaisten muuttaminen lapsuudenkodeistaan tarjoamalla siihen tarvittavia asumisratkaisuja yksilöllisiä palveluja ja myös tukea

se linjaa selvästi että suomi huolehtii jatkossakin omasta puolustuksestaan ja että yleinen asevelvollisuus säilyy yhtenä puolustuksen perusratkaisuista

ehdotetut muutokset tulevat poistamaan monia työttömyysturvan epäkohtia

suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikan tärkeimmät tehtävät ovat edelleenkin itsenäisyyden alueellisen koskemattomuuden ja perusarvojen turvaaminen väestön turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yhteiskunnan toimivuuden ylläpitäminen

työttömyysturvan säännösten yksinkertaistaminen ja selkeyttäminen parantavat järjestelmän ymmärrettävyyttä sekä nopeuttavat hakemusten käsittelyä ja työttömyysturvan saantia

arvoisa puhemies

tämä hallituksen esitys on niin paljon työolosuhteita muuttava lakiesitys että olisin todella toivonut ministerin olevan täällä esittelemässä asiaa keskustelemassa asiasta kanssamme ja vastaamassa myöskin kysymyksiin ja perustelemassa tiettyjä asioita koska kun tätä esitystä luki yksikseen niin moni asia jäi mietityttämään ja olisin toivonut todella että ministeriltä olisin jo tässä lähetekeskustelussa voinut kysyä tiettyjä asioita

arvoisa puhemies

kannustavuutta lisäävät säännökset parantavat työn ja työttömyysturvan yhteensovittamista ja helpottavat siten töiden vastaanottamista sekä vähentävät töihin menosta aiheutuvia sosiaaliturvaseuraamuksia

poliittinen tahto ja uudenlaisen toimintakulttuurin rakentaminen edellyttävät eri hallintoalojen välistä yhteistyötä asumisen suunnittelussa

vain näin toimien saadaan aikaan kehitysvammaisten tarvitsemia asumisratkaisuja joko asumisyksiköissä tai yksittäisissä asunnoissa niin että riittävä tuki asumiseen on saatavilla

tämä esitys on ongelmallinen monestakin syystä eli jälleen kerran joutuu esitystä lukiessaan kysymään missä ihmeessä ovat vaikutusarvioinnit